se vie vaan valtion varoja eikä kuntouta yhtään päinvastoin

sen ed

minä nyt yritän muistuttaa siitä että suomen aloitteesta minkä jokainen joka on suuren valiokunnan jäsen tietää ja ajamana siihen ratkaisuun saatiin tämä pankkivero ja tämä transaktioveron mahdollisuus

kop osti

se liittyy siinä mielessä että teidän pankki ideologianne mitä te nyt tässä olette toitottaneet koko päivän vaihtuu aina tilanteen mukaan

viitamies ei ole ollut täällä kuuntelemassa niitä perusteluja minkä vuoksi nimenomaan tämä ratkaisu oli parempi kuin se alkuperäinen

populisti mikä populisti

tässä nimenomaan sovittiin siitä että vuoden loppuun mennessä etsitään ne keinot joilla saadaan se kolme vuotta työssäoloaikaa ei eläkeaikaa vaan työssäoloaikaa pidemmäksi

se tuntuu pahalta mutta se tuntuisi vielä pahemmalta jos koko emu ja euro kaatuisi ja se voi kaatua jos ei jotain tehdä

minä kiitän suomen hallitusta ja poliittista johtoa siitä että olemme saaneet erinomaisen mahdollisuuden selvitä tästä kriisistä

jos siinä ei onnistuta niin jatkossa katsotaan mitä tehdään

elikkä tämä on tiukempi tämä uusi päätös joka on tehty yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa ay liikkeen kanssa kuin se hallituksen edellinen kannanotto elikkä tässä suhteessa voi olla todella tyytyväinen

se mikä on oleellista on se että kreikka ei ole ainut

muutenhan minä en kolmikantaa kannata mutta nyt se sattumalta kyllä onnistui

kreikka on tietenkin ainut joka on lusmuillut valehdellut vääristellyt tilastoja mutta kreikka ei totta vieköön ole ainut euromaa joka on velkaantunut

mutta jos me olisimme ottaneet demarien lääkkeet niin meillä voisi olla kaksinkertaisesti velkaa ja tämä velka vain kasvaa ja kasvaa jos ei jotain tehdä

ei kannata kuvitella että te pystytte populistisella politiikalla lupaamaan yhdeksän hyvää ja kahdeksan kaunista äänestäjille

toinen asia mikä on hyvin vaarallinen suomelle on kuntien velkaantuminen

palveluja joudutaan heikentämään ihan samalla tavalla kuin kreikassa ja se on sitten se päätöksenteko

minun mielestäni kaikille ei voida jakaa kaikkea vaan on tuettava heikoimpia

minun täytyy vaan sanoa teille siellä vasemmalla että tämä päivä oli aika järkytys

minun joka olen demokratian puolustaja parlamentaarisen demokratian kannattaja aina ollut ja aina pitänyt ay liikettä ja kolmikantaista valmistelua demokratian halventamisena nyt on pakko sanoa että voi teitä parlamentaarinen oppositio siellä puolella

ja jatkuu huomenna edustaja peltosen puheenvuorosta eteenpäinetystä peltonen pääsi pohjustamaan keskusteluja

el b

eli tuomiseen täysistuntoon hyväksyttävä

samoin perhekanava testeillä on päivystyksen viidessä asi a

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

minulle ei kyllä tullut perustuslakivaliokunnan jäsenenä mieleenkään että vanhemmat olisivat niin tyhmiä että polttaisivat autossa kun on pieni vauva

sen tuloksena meidän yliopistomme eivät ole enää pärjänneet kansainvälisessä vertailussa niin kuin ne pärjäsivät aikaisemmin

tämä on sinänsä surullista koska juuri tähän aikaan kun meidän on päästävä irti lamasta me tarvitsisimme innovaatioita ja uusia teknisiä ratkaisuja ja uusia yrityksiä

onko meidän yliopistoissamme liikaa oppilaita ja liian vähän opettajia niin että opetuksen taso ei ole sitten paras mahdollinen

tämä suomi on tullut hulluksi kun se tekee tämmöisiä lakeja joka ikiseen vaivaan

vai onko meillä liikaa korkeakouluja

tämä eduskunta ajattelee niin että ihmiset ovat tyhmiä tuolla ulkopuolella että heitä täytyy holhota joka ikinen asia on

me olemme pärjänneet hienosti pisa tutkimuksissa mutta pärjäämmekö me muussa suhteessa muiden maiden kouluille

ei todellakaan käy tulevia hallituksia ja tulevaa eduskuntaa kateeksi kun katsoo tätä ensi vuoden budjettiesitystä

jokin aika sitten tuli aika hyvä ohjelma sveitsiläisistä peruskouluista ja siinä sveitsiläiset olivat aika järkyttyneitä siitä miten huono kuri meidän peruskouluissamme on miten lapsia ei saada järjestykseen miten opettajien ja oppilaiden suhteet ovat aivan pielessä

jotakin tässä nyt on kerta kaikkiaan väärin mihin pitäisi paneutua ja se on minun käsitykseni mukaan koulujen tehtävä

siis mehän olemme tämän mukaan suurin piirtein velassa korvia myöten niin että emme tiedä miten nämä palvelut ja vähimmäistoimeentulotuki turvattaisiin ja rahoitettaisiin

minusta on valitettavaa että jos opettajat yrittävät panna luokkansa järjestykseen niin että siellä ei kiusata että siellä kuunnellaan opetusta ja yritetään oppia eikä leikkiä niin sitten tulevat vanhemmat ja syyttävät että meidän lastahan ei nyt vaan näin käsitellä

te tulette hyvät kansanedustajat ensi vaalien jälkeen todellisten haasteiden eteen

jatkuvia koulukiusaamisia jatkuvaa väkivaltaista käytöstä

tähän eivät mitkään kivakoulut auta vaan tähän tarvitaan ihan kertakaikkinen asennemuutos niin opettajilta vanhemmilta kuin oppilailtakin

ei siitä pääse hyvät edustajat mihinkään että sdpstä pääoppositiopuolueesta on tullut ei ei ei puolue

ministeri sinnemäki oli aivan oikeassa

eihän tällaisesta puolueesta joka ei pysty esittämään minkäänlaisia vaihtoehtoja muuta kuin ei ei ja ei ole hallitukseen

no ei todellakaan tahdo löytää

itse asiassa tämmöinen tietynlainen tasavero pitäisi kyllä ja nythän minä puhun kyllä omana itsenäni enkä kokoomuksen kansanedustajana vaikka olenkin siellä laittaa myös palkkatuloihin

omaisuustuloja ei voida verottaa progressiivisesti sen takia että jos vero nousee liian suureksi omaisuus häipyy tästä maasta

minkäänlaisia muutoksia ei saa tehdä

kuntien tulee tehdä kaikki omina palveluina kuntien työntekijät täytyy työllistää ja hallintoa ei saa uudistaa ei missään nimessä vaikka se on kunnissa edelleenkin jäykkää ja työmenetelmät ovat vanhanaikaisia

yhteistyötä yrityssektorin kanssa ei palvelujen tuottamisessa sallita

toinen asia on että tällä hetkellä kunnilla menee paremmin kuin on kuviteltu

minä toivon että lapsiperheet ja köyhät saisivat tukea nykyistä enemmän mutta meidän täytyy päästä eroon siitä harhaluulosta että tukea tarvitsevat kaikki

muiden täytyy ymmärtää että ihmisen perheen kuuluu elättää itsensä kuuluu elättää työllä eikä pelkillä tuilla

tämmöinen järjestelmien hyväksikäyttö ja turhanpäiväinen tukijärjestelmäviidakko vaan rapauttaa yhteiskuntamoraalin ja niin kuin olen jossakin vaiheessa sanonut jo täällä eduskunnassa tänä päivänä näillä tuilla keinotellaan koko ajan ja tästä järjestelmästä täytyisi päästä eroon

asemaan että lapsiperheiden ongelman syynä on että lapsiperheiden ympärille on rakennettu kanteluyhteiskunta lastensuojelulain perusteella

kukaan ei halua joutua lastensuojelun asiakkaaksi

se vaurioittaa lapsen koko elämän

olen kuunnellut näitä keskusteluja samalla kun olen täyttänyt viisumihakemusta yhdysvaltoihin

siinä kyllä ajattelin kun täytin että taitaisin saada venäjälle ennemmin viisumin kuin yhdysvaltoihin

yksi esimerkki oli ministeri väyrysen kuuluisa väitöskirja joka sanoi että koskaan ei venäjä tuosta muutu ja koskaan ei suomen asema ja meillä on ikuisesti tämä ihana puolueettomuus venäjän kainalossa

pakkaselle voisi sanoa että tämä lain tavoitteenahan on käynyt vain tavoittein tässä laissahan on tavoitteena savuton suomi tupakaton suomi

mutta ei tähän sen enempää

mitäs tupakka tekee

no se tappaa sen käyttäjän ja totta kai se aiheuttaa passiivista tupakointia ja tappaa sitä kautta mutta jos ei tupakoi passiivisesti niin tupakoiva tappaa vain itsensä

mitä se yhteiskunnalle kuuluu milloin sitä tappaa itsensä

me jouduimme ottamaan aina huomioon omissa sisäpoliittisissakin ratkaisuissamme mitä naapuri ajattelee

elikkä toisin sanoen tämän tyyppisiä hulluja lakeja ei pitäisi enää kerta kaikkiaan suomessa laatia

vaikka tällä on hyvät perusteet ja periaatteet eihän tämä toimi

teidän pitää sitten kieltää tupakointi kokonaan tehdä kieltolaki ja sitten katsoa auttaako se tuleeko suomesta ihanampi maa ja tuleeko suomalaisista ihanampia ihmisiä

karjula kyseli mitä etua suomelle on nato jäsenyydestä jos meillä ei ole turvallisuusvajetta ja miksi ihmeessä meidän nyt pitäisi liittyä natoon

minä sanon että siinä käy ihan samalla tavalla kuin silloin kun alkoholi kiellettiin ja kieltolaki oli voimassa

mutta siinäpähän teette mitä teette

kiuru

ne näkyvät nyt tämänkin päivän sekä puheissa että myös teoissa joihin suomea yritetään vängätä

menisin vielä tähän naapuriin

olisi tietenkin erinomaista jos venäjä meidän iso naapurimme johon me haluamme tietenkin pitää hyvät suhteet muuttaisi käyttäytymistään niin että venäjän tekoihin voitaisiin luottaa ja siellä olisi edes oikeusvaltioperiaatteita jonkin verran käytössä olisi edes demokratiaperiaatetta jonkin verran käytössä

ajatelkaa hyvät ihmiset että kaksi euroopan neuvoston jäsenmaata sotii keskenään sotii keskenään aikana jolloin pitäisi olla rauha

olipa georgia syyllinen tai syytön niin kaikki tämän tyyppiset asiat pitää rajanaapureitten kanssa pystyä ratkaisemaan rauhanomaisesti neuvotellen

mutta ei tätä ei tapahtunut

venäjällä putin tekee mitä tahtoo armeija tekee mitä tahtoo ja kukaan ei tee mitä medvedev tahtoo

kun ed

nato jäsenyys on edessä

mutta sitä ennen jos tilanne vaatii sitä minä toivoisin että syntyisi pohjoismainen nordek euroopan unionin tapainen yhteistyöelin euroopan unionin sisään

tennilä on aina joka käänteessä kertonut ja sanonut että työmarkkinatuki on alle arvostelun tässä yhteiskunnassa ja että työmarkkinatuen saajat ovat tämän yhteiskunnan kaikkein köyhimpiä ihmisiä

sitä ennenhän sovittiin aina vuosittain miten paljon ansiosidonnaisen turvan peruspäivärahasta maksaa valtio miten paljon maksaa työnantaja ja miten paljon maksaa ammattiyhdistysliike

sen jälkeen kun tämä saatiin pois on ollut todella kallista lystiä korottaa työmarkkinatukea koska se korotus tulee kaikkiin ei pelkästään peruspäivärahoihin ja pelkästään työmarkkinatukeen vaan joka ikiseen ansiosidonnaiseen turvaan tulee se peruspäivärahan osuus ja korotus

vasta silloin kun mahdollisesti ihalainen antaisi tämmöisen lahjan suomen valtiolle ja eduskunnalle että tämä yhteys purettaisiin voitaisiin puuttua myös kaikkein köyhimpien työttömien asemaan ja heidän työmarkkinatukeensa

arvoisa puhemies